hallitusohjelmassa lukee että uudistus valmistellaan parlamentaariselta pohjalta mutta mitä parlamentaarista siinä on että uudistus suunniteltiin vain hallituksen ja puolustusministeriön ohjauksessa ilman eduskuntaa

valmisteluprosessista käy ilmi että hallitus on ollut koko ajan tietoinen uudistuksen etenemisestä ja todennäköisistä ratkaisuista sekä ohjannut kiistatta valmistelua

puolustusvoimat on koetuksella kun ensin hallitus hyväksytti eduskunnalla jalkaväkimiinat kieltävän ottawan sopimuksen minkä jälkeen resursseja leikataan entisestään ja varuskuntia lakkautetaan

puolustusvoimain komentaja ari puheloinen sanoi uudistusta esitellessään että ratkaisu heikentää suomen itsenäisen maanpuolustuksen uskottavuutta

mitkä ovat ne alueet joita hallitus ei halua enää puolustaa

maanpuolustus on aina ollut ja tulee olemaankin meidän kaikkien yhteinen asia

jos savon prikaatin taannoisesta lakkauttamisesta ei lopulta koitunut säästöjä kuinkahan suuret setelit valtio käärii pohjois karjalan prikaatin lakkauttamisesta

viime sunnuntain sanomalehti karjalaisessa savon prikaatin lakkauttamisen vuoksi joensuuhun muuttaneen sotilaan vaimo ja perheen äiti halusi lähettää hallitukselle seuraavanlaiset terveiset

mitkään valtion tai puolustusvoimien tarjoamat tukitoimet eivät poista sitä inhimillistä kärsimystä mitä tällaiset päätökset perheiden sisällä synnyttävät

puolustusvoimien johdossa pitää aikaisempia rakenneuudistuksia paremmin huomioida perheet ja yrittää lievittää muutosprosessin aiheuttamia sosiaalisia taloudellisia ja ennen kaikkea psyykkisiä haittavaikutuksia

kysyin silloin tätä tilannetta pohjois karjalan osalta mikä oli ja kuulin aivan niin kuin äsken ministeri mainitsi että tällä hallituskaudella ei vankilaverkkoon käydä

hallituksen tulee perua varuskuntien lakkautukset ja mikäli ei niin niin pääministeri kataisen on pidettävä lupaukset liittyen siihen mitä varuskuntien lakkautuksista kärsiville kunnille on aiheutumassa

mutta kävimme maanantaina maakunnan edustajat tuolla pyhäselän vankilassa ja saimme siellä kyllä sen suuntaisia viestejä että rikosseuraamuslaitos on tekemässä arvion ja esittämässä sillä tavalla että esimerkiksi pohjois karjalan osalta juuka ja pyhäselkä olisivat liipaisimella

mikäli uudistus toteutetaan tällaisenaan pohjois karjalaan tulee saada laaja alainen äkillisen rakennemuutoksen tukipaketti

vielä perusteluna että siellä ilmeni että nämä pyhäselkä sekä juuka ovat erittäin tehokkaasti toimivia vankiloita ja siellä vankipäivän hinta on maan alhaisimpia

arvoisa puhemies

suomen liikennettä suunnitellaan korkeintaan hallituskauden ajaksi jos sitäkään

hallituksenkin pitäisi oppia ymmärtämään että liikenneinfra ei ole pelkästään välttämätön kuluerä vaan kilpailukykytekijä

pitkät ja luotettavat investointiohjelmat helpottaisivat kaivattuja yritysten investointeja jos investointiaan pohtiva yritys tietäisi etukäteen onko jossakin kymmenen vuoden päästä kunnollinen tie vai ei

nyt kun hallitus on hyväksynyt nämä uudet ajoneuvomitat ja massat tulisi tiestön ylläpitoon saada viimeistään lisää rahaa

suomalaisen kuljetusalan kilpailukyvyn kannalta olisi elintärkeää että ammattiliikenteelle saataisiin pikaisesti luotua polttoaineveron palautusjärjestelmä

nyt hallitus nostaa jo toistamiseen polttoaineveroa

ammattiliikenteen lisäksi tämä käy etenkin myös syrjäseutujen asukkaiden kukkaroille kaikkialla kun ei ole toimivaa julkista liikennettä

kotihoidon tuen ja vuorotteluvapaan uudistusten parissa näpertelyn sijaan suuntaisin katseet aidosti suomen kilpailukyvyn parantamiseen ja yrittäjyyttä tukemalla työllisyyden lisäämiseen

nyt jos koska olisi hyvä tilaisuus esimerkiksi kokeiluluontoisesti tukea yksinyrittäjiä ensimmäisen ulkopuolisen henkilön palkkaukseen

suomi tarvitsee kipeästi elinvoimaisia ja kasvuhaluisia yrityksiä joiden menestystarinoiden sivutuotteena syntyy työtä

arvoisa puhemies

niin kuin täällä on useammassa puheessa todettu tietysti täytyy olla myönteinen että tähän poliisipuolelle tapahtuva leikkaus torjuttiin mutta siitä huolimattahan kun kustannustaso nousee niin poliisien määrä yli sadalla kappaleella vähenee

erittäin suuresti olen huolestunut siitä että kun talousrikos on koko ajan leviävä tauti niin sille puolelle näitä panostuksia ennen kaikkea pitäisi saada että tätä harmaata taloutta pystyttäisiin suitsimaan ja näin tätä kautta saamaan valtion kassaan lisää niitä euroja

nyt kun ajatellaan että poliisien resurssit kuitenkin hupenevat niin tälle puolelle tarvittaisiin meillä on kabotaasia ja muita näitä toimenpiteitä jonka kautta liikenteen valvontaa tarvitaan ja kun nyt on seurannut niin selvästi on ollut havaittavissa että siellä puolella ovat ainakin oman maakuntani alueella poliisien partiot vähentyneet

parlamentaarisen työryhmän juttu olisi ihan ok

kuntien valtionosuuksien leikkaaminen on erittäin huono ratkaisu tällaisessa taloudellisessa tilanteessa jossa myös tulevaisuuden näkymät ovat heikkenemään päin

pohjois karjalan kuntien taloustilanne on lähtökohtaisesti koko maata heikompi kun jo nykyiseenkin tulokseen on päästy korkeammalla kunnallisverotuksella

esimerkiksi oman kaupunkimme kaupunginjohtaja karjalainen toivoikin hiljattain pidetyssä evästystilaisuudessa pitkäjänteisyyttä ja oikeudenmukaisuutta maan kuntapolitiikkaan

entäpä kansalaiset

polttoaineveron korotus tulee heikentämään elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä uhkaamaan viennin kilpailukykyä vaikeuttamaan kotimarkkinoiden toimintaa ja heikentämään jo muutenkin hankalassa tilanteessa olevan kuljetussektorin toimintaa

hallituksen toimet harmaan talouden kitkemiseen eivät ole riittävät

nyt pitäisi polkaista mopo käyntiin ja kaasuttaa kunnolla talkoiden aloittamiseksi mutta sen sijaan hallitus painaa jarrua esimerkiksi kotitalousvähennyksen osalta jonka vähentämisaikeet tulevat lisäämään harmaata taloutta entisestään

tuntuu että hallitus ei halua ollenkaan tukea yrittäjyyttä joka sai menneinä vuosina myötätuulta paljon käytetyn kotitalousvähennyksen osalta

sen sijaan yrittäjät näkivät että työnantajamaksujen alentamisella ja toimivien liikenneyhteyksien kehittämisellä joka korostuu erityisesti itärajalla venäjän läheisyydessä tuotettaisiin kilpailukykyä alueelle

tietenkin myös kannustavalla verotuksella saataisiin positiivista imua yrityksiin mutta tähän tarvittaisiin käytännön tekoja johtajuutta ja selkärankaa

arvoisa puhemies

myös kuntien järvisyys lisää monin paikoin kunnan eri osien etäisyyttä toisistaan ja asiointimatkoja keskusten välillä

kuntauudistustyöryhmä kysyy ihan aiheestakin itseltään kuinka suuriksi etäisyydet kunnan sisällä voivat kasvaa

jos ilomantsi suomen itäisin kunta yhdistetään joensuun tulevaan kuntaan etäisyys ilomantsin kauimmaisesta kylästä joensuuhun olisi yli sata kilometriä

ilomantsista ei ole matkustajajunayhteyttä ja julkinen linja autoliikennekin on lähes olematonta

pohjois karjala on ensinnäkin erittäin huonosti liikennöivä ja toisekseen se todella kallista lystiä

nyt näiden uusimpien polttoaineveron korotusten jälkeen toteankin että onko se ihme että maamme reuna alueilla ei asu ketään synnyttämässä uutta sukupolvea ja maksamassa veroäyrejä kun asuminen maalla tehdään niin tuskalliseksi

jos ministeri virkkusen mukaan ilomantsin luontainen suunta työssäkäynnin ja asioinnin näkökulmasta olisi joensuu millaisilla toimenpiteillä valtio olisi valmis tukemaan syrjäseutujen työssäkäyviä ja peruspalveluitaan käyttäviä ilomantsilaisia kun ainoa järkevä vaihtoehto liikkumiseen on oma auto

suuriin kuntaliitoksiin pakottaminen aiheuttaa helposti sen että uuden kunnan reuna alueet kuihtuvat menettäen viimeisetkin palvelunsa kunnan keskustaan

suuret kunnat eivät aina ole tehokkaampia

sen sijaan että rykäistään tällainen massiivinen hätäuudistus läpi liian nopealla aikataululla meidän pitäisi keskittämisen sijaan miettiä millä tavalla me jatkossa asutamme suomen syrjäseudut

millä tavoin me saamme nuoria perheitä muuttamaan kaupunkikeskuksien ulkopuolelle tuomaan veroäyrejä ja synnyttämään uutta sukupolvea

esimerkiksi kontiolahti on saanut houkuteltua jo pidemmän aikaa kuntalaisiksi nuoria perheitä ja siitä on näkyvissä tuloksia

saa nähdä miten tämä luku muuttuu kun hallitus sahaa omaa jalkaansa irti lakkauttamalla pohjois karjalan prikaatin kontiolahdelta

tämä jos mikä on keskittämistä

perussuomalaisten mielestä esimerkiksi tulevien kuntavaalien yhteydessä tulisi järjestää neuvoa antava kansanäänestys koskien kuntauudistusta

näin saataisiin kuuluville kuntalaisten mielipiteet

uudistus tulisi toteuttaa parlamentaarisessa työryhmässä kuntalaisten vaikuttamismahdollisuudet turvaten niin että tulevaisuudessa sekä palvelut että kuntapäätöksenteko säilyisivät paikallisella tasollaan

arvoisa puhemies

esitän ja tuen pirkko mattilan tekemää epäluottamuslausetta hallitukselle

myös sitten tämän verovelkarekisterin seurauksena kun yritykset joutuvat tähän heillehän käy yritystoiminnassa sillä lailla että julkisella puolella he eivät pysty tarjouksia jättämään he ovat heti listan ulkopuolella ja samoin alihankintayritystoiminnassa he ovat ulkopuolella kun heillä on tämä verovelkarekisteri eli niin sanottu leima olemassa näissä asioissa

tiedämme varsin hyvin että suomalaiset pienyritykset elävät kädestä suuhun ne ovat suurissa vaikeuksissa ja siitä syystä ihmettelen kun hallitus puhuu uusista työpaikoista ja yritysten tukemisesta

nyt pitäisi ottaa järki maalaisjärki tähän asiaan ja ymmärrystä näille asioille ja tukea todella näitä pieniä perheyrityksiä ja tällaiset rekisterit olisi pyyhkäistävä kokonaisuutenaan

toivotaan että kun tämä menee valiokuntakäsittelyyn niin siellä sitten asiantuntijakuulemisissa ja niiden lausumien perusteella asiaan tulee korjauksia

arvoisa puhemies

täällä on käytetty erittäin hyviä puheenvuoroja ja tietysti kun olen siviiliammatiltani kuljetusyrittäjä luulisi että puhuisin omista asioista pitkälti mutta keskityn nyt pitkälti joukkoliikenteeseen

edellinen hallitus leikkasi viime kaudella ja nykyinen hallitus haluaa vähentää jo olemattomia varoja entisestään

nyt puhutaan pääasiassa siis eläkeläisistä

monellakaan eläkeläisellä ei välttämättä ole enää omaa autoa käytettävissä

en ymmärrä millä tavoin hallitus edistää suomen kokonaisvaltaista asutusta reunasta reunaan kun joukkoliikenteen tukia leikataan myös haja asutusalueilla ja päälle nostetaan polttoaineveroa niillä joilla auto vielä on

millä tavoin hallitus aikoo turvata sen että eläkeläiset ja vanhukset pystyvät asumaan maaseudulla ja hoitamaan normaalit arkirutiininsa kuten viikoittaiset kaupassakäynnit ja lääkärireissut ynnä muuta

mielestäni joukkoliikennettä tulisi tukea myös maaseutumaisissa kunnissa sillä kyllä sielläkin asuu ihmisiä joilla on tarpeita

täällä pääkaupunkiseudulla on varmasti myös tarvetta joukkoliikenteen kehittämiselle mutta täällä on huomattavasti enemmän maksavia asiakkaita ja jo nyt toimivampia joukkoliikenneverkostoja

mielestäni viimeistään nyt pitäisi kiinnittää huomiota maaseutumaisiin kuntiin että niiden palvelutarpeet otetaan huomioon sekä nyt että myös tulevan kuntauudistuksen jälkeen kun suunta on joka tapauksessa kuntien reunoilta kaupunkikeskittymiin joihin myös palvelut ilmeisesti tulevaisuudessa keskitetään

joukkoliikenteen pitäisi ehdottomasti saada apuja valtiolta ja niin kuin liikenne ja viestintävaliokunta jo lausui joukkoliikennettä tulisi auttaa myös polttoaineverotuksen osalta

joukkoliikenteeseen tarvittaisiin etenkin haja asutusalueilla uusia ajattelumalleja ja vaihtoehtoja jotta peruspalvelutaso pystyttäisiin turvaamaan

lopuksi haluan mainita että on hyvä asia että valtiovarainvaliokunnan liikennejaosto on lisännyt yksityisteiden rahoitukseen rahaa

se on oikeansuuntaista ajattelumallia koska myös yksityisteiden varsilla on erittäin merkittävää se että siellä pystytään puuhuollot ja muut tarvittavat toimenpiteet turvaamaan ja näin pitämään maa laajasti asuttuna